geeniperimä elinympäristö elämäntavat ja myös onnettomuudet tapaturmat vaikuttavat merkittävästi siihen miten yksilön ikääntyessään käy

kertyneet ikävuodet eivät elämän loppupuolella juurikaan kerro siitä mikä on yksilön todennäköinen toimintakyky fyysisesti tai etenkään henkisesti

arvoisa puhemies

ainoa ikäkriteeri liittyy käsitteen ikääntynyt väestö määritelmään

määritelmä kertoo että lain piiriin tulee runsain määrin varsin nuorta väkeä josta suuri osa on verrattain hyväkuntoista ja aivan mainiosti itsekseen toimeentulevaa

hyvin monet tähän ryhmään kuuluvista jatkavat vielä työelämässä tai ovat muutoin aktiivisia esimerkiksi yhteiskunnan päättäjinä tai kolmannen sektorin järjestöissä ja niin edelleen

tästä ikään kuin lähdetään liikkeelle ja sen jälkeen tukipalvelut hoiva huolenpito järjestetään yksilöllisesti sillä perusteella miten suureksi tuen ja hoivan tarve arvioidaan

juuri näin uskon ihan samaa kuin edustaja satonen täällä että ei voi olla niin että me matemaattisesti haemme samansuuruisia katsojaryhmiä eri ikäryhmistä vaan pitää ottaa huomioon ikäryhmien käyttäytyminen ja katsoa sitten kuinka paljon voidaan palvella

kun lain piiriin kuuluvassa joukossa siinä väestössä siinä joka on siis vanhuuseläkeiässä on suuri määrä aktiivisia oman elämänsä sankareita ja tekijöitä on selvää että ikääntynyttä väestöä kokonaisuudessaan ei voi kohdella viranomaispalvelujen kohteina objekteina

olen myös ilman muuta samaa mieltä siitä että yleisradio ei jatkossakaan ole ainoa moniarvoisen mediakentän media suomessa joka huolehtii sen tyyppisistä tehtävistä jotka ovat tärkeitä yhteiskunnan kannalta

myös kaupallinen media eri tavoilla printtimedia muut tv kanavat internet siellä olevat palvelut huolehtivat viestinnästä ja mediakentän kokonaisuudesta

mutta iän myötä kun toimintakyky laskee heidän tuen ja avuntarpeensa lisääntyvät mutta silloinkaan heitä ei saa kohdella vain viranomaispalvelujen kohteena objektina

arvoisa puhemies

nyt esitetty laki sisältää mielestäni syvän ymmärryksen siitä miten tärkeätä on vahvistaa ikääntyvän väestön ja iäkkäiden ihmisten mahdollisuutta olla oman elämänsä subjekti mahdollisimman pitkään

iäkästäkään ihmistä ei saa ryhtyä kohtelemaan kuin avutonta lasta tai pikkuvauvaa vain sillä perusteella että hän on iäkäs ja joissakin asioissa tuen tarpeessa

kuntien vanhusneuvostoista tehdään lakisääteisiä

iäkkäälle ihmiselle nimetään tarpeen mukaan vastuutyöntekijä joka auttaa häntä palvelujen riittävyyden arvioinnissa ja tuen hankkimisessa

suomen keskeisimmät luonnonvarat ovat vanhan sanonnan mukaisesti puu ja pää

nyt näyttää sekä tulevaisuusselonteon että himasencastellsin raportin mukaan siltä että meidän menestyksemme ongelma ei ole tuo puu vaan se pää

arvoisa puhemies

esitetty laki heijastaa syvällistä ymmärrystä siitä että ikääntyvälle väestölle ja iäkkäille ihmisille kuuluu täysi ihmisarvo ja kunnioitus yhteiskunnassa

kertomuksen ulkopuolelta voi hyvin todeta sen että viime vuoden aikana käytiin aika monipuolistakin keskustelua sekä mediassa että sitten osittain eduskunnassakin ylen rahoituksesta ja mahdollisesta indeksileikkauksesta

kunnioitus merkitsee sitä että ihminen mahdollisimman pitkään saa olla oman elämänsä sankari ja että kukaan ei joudu unohduksiin ja avun ulkopuolelle silloinkaan kun ei enää itse kykene apua pyytämään

lain toimeenpanoon tarvitaan vahvaa rahallista panostusta mutta hyvin paljon voidaan tehdä myös kehittämällä palveluja toteuttavien ammatti ihmisten koulutusta ohjausta ja toimialan työelämä ja johtamiskulttuureja

saimme sen informaation ja meille syntyi jonkinlainen käsitys minkälaisia eri vaihtoehtoja tehostamiskäytäntöjä sitten syntyisi ja miten se vaikuttaisi kotimaisten tuotantoyhtiöiden osalta heiltä tuleviin tilauksiin

laki antaa mahdollisuuden selkeään näkyyn visioon

no nyt on tiedossa että eduskuntaryhmien puheenjohtajat ja hallitusryhmät ovat sopineet siitä että ensi vuodelle ei tätä indeksikorotusta tule

yle on sen johdosta sitten ruvennut suunnittelemaan ensi vuoden budjettia siitä lähtökohdasta mikä meillä on tämä ennakkotieto

niin epäonnistuminen kuin menestyminenkin synnyttävät jostain meidän kulttuurillemme ominaisesta syystä häpeän tunteita kateutta ja häpeää kielteisiä tunteita

eilisissä uutisissa kerrottiin miten yle käynnistää uutis ja ajankohtaistoiminnan uudistushankkeen jonka yksi tausta on siinä että nyt rahaa on vähemmän käytössä kuin oletettiin niin että haetaan sitä tehostamista

olen myös selvillä siitä että ylen hallinnossa henkilökunnan osalta ja johdon osalta on olemassa tietty tulospalkkausjärjestelmä jossa on niitä elementtejä joita edustaja kopra toivoi niin että siellä on tätä kannustavuutta samaan tapaan kuin myös normaaliyrityksessä voidaan yhtiön sisään rakentaa vaikka se perusmäärärahapotti olisikin ikään kuin indeksiin sidottu ja määritelty määräraha

eittämättä tulee kyllä mieleen monien huippu urheilijoidemme surulliset ihmiskohtalot

menestys on saavutettu kovassa kilpailussa mutta sitten kun menestystä ei tulekaan on ilmapiirissämme jotain joka saa urheilijan kantamaan kansallisen epäonnistumisen ja häpeän kuorman yksin

ja se on hallintoneuvostolle juuri tarkka paikka sitten seurata sitä että siinä tämä kannustava elementti on

arvelen että viime sotien vaikutukset ovat yhä vielä henkisessä kulttuurissamme ja ajattelen että ei meitä auta se jos nyt halveksimme itseämme siksi että meillä kenties on ylikorostunut häpeän kulttuuri ja henkistä heikkoutta

kannattaa ottaa siitä ilo irti ja rentoutua olemalla ylpeä siitä mitä olemme jo saavuttaneet ja leikitellä hulluiltakin kuulostavilla ideoilla ja visioilla luottaen siihen että jotain arvokasta löytyy sille joka uskaltaa

kun saamme oman häpeämme käsitellyksi ovat meille henkiset sosiaaliset ja psykologiset ovet avoinna myös kansainvälisesti oli sitten kysymys meidän lähdöstämme maailmalle tai toisenlaisten ihmisten ja kulttuurien tulosta keskellemme

sitten olin myöhemmin myös perhepiirissä olevan lohenkasvattamon toimintaa seuraamassa ja sain lapioida sitä rehua sinne kirjolohiverkkoon siihen altaaseen jossa lohet liikkuvat ja ajattelin että tässäpä tätä ruokaa vasta meneekin hukkaan vaikka toki ne syövät siitä pinnasta sen enimmän mutta osa painuu pohjaan

muistan vuosien takaa kun ensimmäisiä kertoja olin veneellä liikkeellä siinä kustavin ströömissä uudenkaupungin suuntaan ja silloin siellä oli hyvin paljon näitä kasvattamoja ja niiden hoito oli toisella tolalla kuin tänä päivänä

niitä oli enemmän ja jo mailien päähän tuulen mukana kulkeutui veneilijän nenään tuulen mukana se vahva haju kalanhaju tai ehkä pikemminkin sen rehun osittain mätänevän rehun haju

ajattelin että tuo ei ehkä ole ihan luonnollista kalanviljelyä ja kalastukseen liittyvää toimintaa tällä alueella ja olin siitä huolissani

itse asiassa juuri tämä selkämeren kansallispuistoalue on tullut minulle yhä tutummaksi ja sitä kautta yhä rakkaammaksi vuosien mittaan kun venematkat ovat ulottuneet sieltä rymättylästä aina raumalle ja poriin saakka

siitä huolimatta haluan viettää muutaman huomautuksena siitä että olen vahva kansallispuistoajattelun ystävä muutamalla huomautuksella haluan liittyä tähän keskusteluun

arvoisa puhemies

valiokunnan mietinnössä tuodaan ansiokkaasti esiin ja edustaja leppä äskeisessä puheenvuorossaan myös että hallintoneuvoston rooli on tärkeä ja tämähän vahvistuu vielä tämän muutoksen myötä

kansallispuistohankkeen valmistelussa on useampaan kertaan annettu alueen kunnille mahdollisuus lausua käsityksensä hankkeen tarpeellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta

on tärkeätä muistaa samalla kun muistetaan että hallintoneuvoston rooli on varsin vahva tässä yhtiössä että kun tämä uusi ennakkoarviointimenettely nyt tulee lakisääteiseksi menettelyksi se ei tarkoita sitä että eduskunnan valitsema poliitikoista poliittisten puolueitten edustajista koostuva hallintoneuvosto alkaisi missään määrin ohjata tai vaikuttaa tai arvioida ylen toimituksellista sisältöä

kesällä tapasimme satakuntaliiton edustajia ja he olivat kovasti tämän kansallispuistohankkeen puolesta ja totesivat että varsinais suomella on varmasti omalta alueeltaan erilainen käsitys

se ennakkoarviointi koskee muita asioita kun sitä toimituksellista sisältöä

se on hyvin tärkeä periaate sananvapauden toteutumisen kannalta ja yleisradion riippumattomuuden kannalta

no jonkinlaista tasapainotaiteilua tässä on sitten tullut ja jonkinlaista vastaantuloa niin että tämä esitys ei ole niin huono kuin se ensimmäinen vaihe antoi odottaa

perustuslakivaliokunnan asiantuntijakuulemisissa saadun aineiston perusteella on syytä uskoa ettei turvallista vaihtoehtoa ole nyt valittavissa

perustuslakivaliokunnassa arvioimme myös tätä puolta ja se on hyvä että se pidetään mielessä ettei synny sitä kuvaa että hallintoneuvosto alkaa johtaa yleisradion toimituksellista sisältöä

en väitä ettei olisi vaihtoehtoja ja ettemmekö voisi valita niiden välillä mutta on harhaanjohtavaa väittää että kataisen hallitus olisi lähtenyt seikkailun tielle tai ottamaan peliriskejä verovaroilla tilanteessa jossa riskinottamisen pakkoa ei olisi

kansanvaltaisempi menettely olisi ollut se että tässä vaiheessa kansallispuisto rajattaisiin satakunnan puolelle ja muilta osin merialueen luontoarvojen suojelun ja elinkeinojen yhteistä kehittämistä jatkettaisiin ministeriön ja varsinais suomen maakuntaliiton sekä alueen kuntien yhteistyöllä

vaikka valuutta oli dollari ikävät vaikutukset ulottuivat suomeen asti taantumana rakentamisen ja viennin tyrehtymisenä työpaikkamenetyksinä ja verotulojen dramaattisena vähenemisenä

arvoisa puhemies

samalla on todettava että itämeren suojelun edistäminen ja saariston luontoarvojen turvaaminen välttämättä merkitsee rajoituksia kalastuselinkeinolle erityisesti kalankasvatukselle

samaa ei voi sanoa siitä historiasta mikä on esimerkiksi luterilaisella kirkolla jonka parissa olen tehnyt aika pitkän uran

kasvu ei ole käynnistynyt

muistan että kun naisten pappeus toteutui se merkitsi miesten pappeuden kannalta oikeastaan myös sitä että samalla kun mahdollistettiin naisten pappeus niin mahdollistettiin miesten pappeus

esityksessä kerrotaan että kansallispuiston alue on rajattu merialueelle siten että siihen kuuluu ennen kaikkea matalikkoja ja vedenalaisia särkkiä sekä yleisten vesialueiden luotoja niitä ympäröivine matalikkoineen jotka ovat luonnonkalaston tuotannon kannalta merkittäviä alueita kutupohjineen niin kuin ed

kriisimaita luotottaneet yksityiset sijoittajat ovat kreikan osalta suostuneet leikkaamaan yli puolet saatavistaan

naisten tuleminen rinnalle vahvisti myös miehen identiteettiä niissä tehtävissä

pulliainen täällä väkevästi todisti

esityksessä arvioidaan että kansallispuiston perustamisella voitaisiin edistää luonnonkalakantojen säilymistä elinvoimaisina ja turvattaisiin ammattikalastuksen säilymistä alueella siis kalastuksen säilymistä

porvarihallituksen kiitosta ansaitseviin hankkeisiin kuuluu mielestäni nyt käsillä olevan selonteon aikaansaaminen kiitos vain ministerillekin siitä

suomihan on pitkään kuulunut yhtenä jäsenenä pohjoismaiden joukkoon joiden maiden keskeisiä kansainvälisissä vertailuissa esiin nousevia piirteitä ovat parlamentaarinen demokratia ja naisten ja miesten tasa arvoisuuden periaatteellinen tunnustaminen tavoitteena

vakausvälineeseen sisältyy riskejä

sukupuolten välisen tasa arvon uusimpia näkyviä ja siksi myös suuntaa antavia ja kannustavia merkkejä on tältä vuosituhannelta useita

tämä kalankasvatus olisi mahdollista myös joillakin kansallispuiston itäpuolisilla siis rannikon puoleisilla vesialueilla ja ajattelin että tähän juuri ed

uudella vuosituhannella suomi sai ensimmäisen naispuolisen tasavallan presidentin pääministerin ja vihdoin viimein luterilainen kirkkomme sai ensimmäisen naispuolisen piispan

kanerva viittasi että voi olla että sieltä ranta alueelta ei nyt sitten päästä siirtymään merelle päin kun siinä on se että pitää siirtyä sitten aivan ulkomerelle mikä vaatii sitten toisenlaisia investointeja